otan mielelläni vastaan hyviä ideoita oppositiopuolueilta niin keskustasta kuin perussuomalaisistakin miten valtiontaloutta voitaisiin yhdessä hoitaa miten taloutta voidaan sopeuttaa mahdollisimman oikeudenmukaisella tavalla

mutta kun viittasitte tilanteeseen ukrainassa ja ennen kaikkea siihen kysymykseen onko se enää kenenkään hallinnassa tämä varmasti on juuri se suuri kysymys joka meitä kaikkia huolettaa

täytyy sanoa että vastuulliseen oppositiopolitiikkaan kuuluu myös vaihtoehtojen esittäminen ja sitä me olemme tehneet sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla työllisyyttä korostaen

turvallisuus ja puolustuspoliittinen selonteko nostaa pääsääntöisesti hyvin esiin ne tärkeimmät turvallisuus ja puolustuspoliittiset ongelmat jotka suomenkin on kohdattava niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin

se on haastava valtiontalouden osalta minkä takia joudumme tekemään menosäästöjä ja myöskin veronkorotuksia pysäyttääksemme velkaantumisen tulevaisuudessa mutta taloustilanne on haastava myöskin kunnissa

olen täysin samaa mieltä edustaja lapintien kanssa siitä että pankkien ja sijoittajien pitää ottaa suurempi vastuu tulevaisuudessa mahdollisten kriisien hoitamisesta ja myöskin tämän akuutin kriisin hoitamisesta

on tietenkin selvää että kun taloudellinen tilanne on heikentynyt ja sitä kautta myöskin irtisanomiset ovat lisääntyneet niin kasvaa palkkaturvan tarve ja tästä syystä siihen lisätalousarviossa myöskin vastaamme

pakon ja heikennysten sijaan käyttöön tulisi ottaa porkkanoita sillä näistä meillä on palkansaajan eläketurvan puolella hyviä kokemuksia

on myös valitettavaa että vihreät kieltäytyivät vastaanottamasta kutsua käydä keskustelua oppositioryhmien kanssa kansalaisten luottamuksen palauttamisesta demokraattista päätöksentekojärjestelmää kohtaan

kun me olemme sopeuttamassa taloutta niin haluan toistaa sen saman viestin jonka eilen jo täällä totesin ja se on se että me olemme ainoa maa joka samaan aikaan kun taloutta sopeutetaan tekee tällaiset parannukset perusturvaan kaikista heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tilanteeseen

tästä syystä kaikki me niin päättäjät täällä eduskunnassa kuin päättäjät kunnanvaltuustoissa joudumme tekemään arvovalintoja mihin taloudellisia resursseja tänä syksynä ensi vuoden budjetin yhteydessä ja tulevinakin vuosina kohdistamme

sosialidemokraatit haluavat olla edesauttamassa sitä että suomi myös parhaalla mahdollisella tavalla voisi niihin vastata ja olla mukana rakentamassa uutta kansainvälistä luottamusta

olen edustaja kopran kanssa täysin samaa mieltä siitä että tarvitsemme semmoista uutta ja ennakkoluulotonta otetta näiden tietovarantojen avaamiseen

pidän todennäköisenä että arvonlisäveroa joudutaan tulevaisuudessa nostamaan mutta kyse on sen ajoituksesta koska jos sitä nostetaan väärässä suhdannetilanteessa niin sillä voi olla kielteisiä työllisyysvaikutuksia ja sitä me emme halua

ja tällä hetkellä se kysymys kuuluu pystytäänkö myös tätä kansalaisliikehdintää kaduilla enää kenenkään toimesta ohjaamaan vai onko tilanne jo päässyt niin pitkälle että itse asiassa se ei ole enää kenenkään hallinnassa

mutta ehkä näin lopuksi arvoisa puhemies kun nyt olen kuunnellut tätä keskustelua ja olen kuunnellut myöskin varapääministeri kataisen vastauksia minulle on hieman jäänyt se käsitys että te varapääministeri katainen vähättelette tämän luottamus ja demokratiakriisin vakavuutta

minä olen kyllä hyvin ylpeä siitä että hallitus on jo maanmittauslaitoksen osalta lähtenyt liikkeelle

tavoitteena varmasti kaikilla meillä on se että maassa pystyttäisiin saavuttamaan senkaltainen poliittinen prosessi jonka tuloksena myöskin yhteiskunnallinen vakaus palautuisi

toivomme että hallitus ottaa tämän lääkkeen esille tapaamisessaan työmarkkinajärjestöjen kanssa ensi viikon keskiviikkona

nyt ensi vuoden talousarvioon sisältyy päätökset ilmatieteen laitoksen tietovarantojen avaamisesta

meidän ajatuksemme on ollut se että seuraavassa kehysriihessä jokaisen ministeriön hallinnonalan pitäisi omalta osaltaan esitellä niitä mahdollisuuksia joissa heidän osaltaan tietovarantoja pysyttäisiin avaamaan

mutta niin kuin sanoin entistä enemmän tämänkin päivän aikana on kuultu puheenvuoroja joissa epäillään tämän poliittisen prosessin saavuttamisen mahdollisuutta

uskotteko aidosti ja vilpittömästi että eduskuntakeskustelulla eduskuntakeskustelulla kansalaisten luottamus tätä poliittista päätöksentekojärjestelmää kohtaan palautetaan

tätä linjaa suomen hallitus on hyvin määrätietoisesti edistänyt ja tästä linjasta me pidämme kiinni

sen takia tietenkin teidän jotka olette kritisoineet nyt tehtyjä toimenpiteitä kuten esimerkiksi perussuomalaiset mutta myöskin keskusta olisi hyvä kertoa mikä on teidän ratkaisunne tilanteen helpottamiseksi kreikassa vai onko vastauksenne se että te antaisitte työttömyyden kasvaa entisestään kreikassa kun ette ole valmiita kreikan valtiota lainaohjelmalla tukemaan

eli tämä on mielestäni juuri senkaltainen toimi jossa valtiovalta luo edellytyksiä osaajille ja myöskin yrityksille synnyttää uusia innovaatioita ja sitä kautta toivottavasti uutta yritystoimintaa ja uusia työpaikkoja

hallitus ajaa leikkauksia ikääntyvien eläketurvaan kuin käärmettä pyssyyn

haluamme viedä suomen varjosta valoon

mitä tulee sitten näihin vakuuksiin arvoisa puhemies joihin viitattiin muun muassa keskustan ryhmäpuheenvuorossa taidettiin perussuomalaistenkin ryhmäpuheenvuorossa viitata nyt on hyvä muistaa että suomi on tehnyt historiallisen teon

meidän tehtävämme täällä on ajaa suomen kansallista etua mutta meidän tehtävämme on myös tehdä sellaisia päätöksiä jotka kansalaiset kokevat oikeudenmukaisiksi

se on erittäin mittava summa ja meillä ei ole mitään varmuutta siitä että tällä tukipaketilla loppujen lopuksi voidaan tätä kriisiä hoitaa

juuri tästä syystä johtuen koska kyse on kansallisesta edusta olisin toivonut että pääministeri vanhanen voisi toimia samalla lailla kuin pääministeri merkel parhaillaan saksassa jossa hän neuvottelee ja keskustelee opposition kanssa niistä ehdoista joilla pankkitukea tai lainaa ollaan kreikalle myöntämässä eli että pankit kantavat myös oman vastuunsa tämän kriisin hoidosta ja että tätä järjestelmää muutetaan niin että kriisit pystytään jatkossa ennalta ehkäisemään

arvoisa puhemies

sosialidemokraatit kantavat vastuuta valtiontaloudesta ja kaikkien niiden esitysten osalta joita olemme tehneet on kerrottu myös tapa jolla ne rahoitetaan

arvoisa puhemies

viime viikolla palkansaajakeskusjärjestöjen ja työnantajakeskusjärjestöjen puolella saavutettu raamisopimusratkaisu oli monella tapaa hyvä ja siinä yhteydessä valtiovalta totesi että mikäli tuo sopimus tulee sitten lopulta syntymään ja tulee olemaan riittävän kattava niin siinä yhteydessä hallitus on valmis tulemaan vastaan ensi vuoden alusta ottamalla käyttöön tämän energiaveroleikkurin ja tämän vastaantulon tarkoituksena on juuri edesauttaa niiden tuotantoyhtiöiden toimintaa jotka käyttävät paljon energiaa

edustaja kumpula natri mainitsi tuossa tavalliset kansalaiset ja sen että meidän tulee toiminnassamme huolehtia ettemme vahingoita heidän asemaansa

myöskin tästä lähtökohdasta katsottuna me olemme halunneet rajoittaa suomalaisille veronmaksajille aiheutuvia riskejä ja tämän johdosta vaatineet muun muassa seuraavaan kreikan lainapakettiin vakuuksia jotka onnistuimme neuvottelemaan

arvoisa puhemies

mitä tulee sitten tähän keskustan puheenvuoroon niin minun on pakko kommentoida sitä kyllä siitä näkökulmasta että keskusta antoi kreikalle lainaa miljardi euroa ilman minkäänlaista vakuutta ilman minkäänlaista vakuutta

tätä minun on hyvin vaikea ymmärtää

niin kuin aikaisemmin jo totesin me olemme korostaneet tätä yksimielisyyspäätöksentekoa juuri siitä syystä että se takaa jokaiselle jäsenmaalle myöskin pienelle jäsenmaalle mahdollisuuden vaikuttaa ja osallistua päätöksentekoon

me tiedämme että tänään eu ministerineuvostossa käydään myöskin jäsenvaltioiden välillä keskustelua siitä pitäisikö ukrainaa kohtaan asettaa jonkinlaisia rajoitteita jonkinlaisia pakotteita

sen tehtävänä on tehdä erilaisiin oletusarvioihin pohjautuen skenaarioita minkälaisia mahdollisia muutoksia tähän työeläkejärjestelmään tarvitaan jotta se on kestävä ja pystyy myöskin riittävät puskurit omaamaan

on hyvin tärkeää että mikäli ja todennäköisesti kun näitä tullaan asettamaan niin ne asetetaan niin että ne eivät vaikeuta tavallisten kansalaisten asemaa

te päätitte rahoittaa sen velanotolla ja tämä ei ole kyllä meidän mielestämme viisasta yhteisvastuullista päätöksentekoa se että siirretään tämä maksu kannettavaksi tuleville sukupolville sen sijaan että päätös kompensoinnista olisi tehty saman tien

arvoisa puhemies

tuo käsite on erittäin oivallinen ja mielestäni hyvin kuvaa sitä miten laajasta maailmanlaajuisesta ongelmasta veronkierrossa ja veroparatiisitoiminnassa on kysymys

minusta se on aika ylimielistä jos te arvostelette näitä vakuuksia jotka kreikka on meille antanut samaan aikaan kun te olette itse lainanneet kreikalle rahaa ilman minkäänlaisia vakuuksia

sen takia mielestäni on suhtauduttava hyvin avoimesti erilaisiin vaihtoehtoihin joilla ikääntyneiden työllisyysastetta voidaan nostaa

kuinka paljon missä vaiheessa se on tuon työryhmän pöydällä ja odotamme niin kuin ministeri totesi tuolta työryhmältä esityksiä hallitukselle annettavaksi

kysyn myös tässä samassa yhteydessä valtiovarainministeri kataiselta siitä kun te täällä puhuitte velanotosta ja siitä kuinka se on tulevien sukupolvien maksettavana

on muuten mielenkiintoista huomata että kun olin viime viikolla kansainvälisen valuuttarahaston kokouksessa niin tällä hetkellä myöskin kansainvälisesti ilmapiiri on muuttunut hyvin nopeasti sen suuntaan että halutaan tuomita veronkierto ja myöskin veroparatiisien toiminta

siihen ei varmastikaan ole yhtä ainoaa lääkettä millä palveluntarjoajien kilpailukykyä voidaan vahvistaa koska tietenkin myöskin näiden tarjoajien kulurakenne vaihtelee hyvin paljon eri yrityksissä mutta yksi keskeinen kuluerä on totta kai myöskin henkilöstömenot

on selvä että kreikan osalta juridisena sopimuskumppanina oli kreikkalaiset pankit ja tuo poliittinen sitoumus vakuusjärjestelyyn tuli kreikan valtiolta

kaikki keinot on haravoitava joilla me pystymme ikääntyneiden työllisyysastetta nostamaan ja sitten poliitikot päättävät sen jälkeen mikä niistä vaihtoehdoista on paras mahdollinen

tässä mielessä uskon että me kaikki olemme varmasti samaa mieltä siitä että mikäli me pystyisimme tämän kevään aikana solmimaan jonkinlaisen maltillisen palkkaratkaisun ja tuomaan sitä kautta ennakoitavuutta ja vakautta myöskin suomalaiseen yhteiskuntaan niin se varmasti toimisi sekä palveluyritysten että kauttaaltaan koko meidän yhteiskuntamme kilpailukyvyn ja edun mukaisesti

minä pidän erittäin hyvänä sitä että nyt myöskin eri asiantuntijat suomessa pääsevät hyvin avoimesti perehtymään niihin sopimuksiin jotka kansanedustajilla ovat olleet alusta lähtien käytettävissä ja sitä kautta myös oikea tieto näitten sopimusten sisällöstä

edustaja haapanen on täysin oikeassa siinä että mikäli väkivaltaisuudet lisääntyvät ja konflikti tätä kautta kärjistyy niin on tietenkin olemassa se riski että ukrainasta lähtee myös ennen kaikkea sen naapurivaltioihin pakolaisia ja sitä kautta myöskin turvapaikanhakijoita ja heitä näille lähialueille myöskin kasvavassa määrin tulee

niin kuin olen tässä nyt useampaan kertaan myöskin todennut siitä lähtien kun tätä pysyvää mekanismia oltiin neuvottelemassa ja tuo ajatus pysyvän mekanismin luomisesta syntyi olemme korostaneet yksimielisyyttä päätöksenteossa koska se takaa jokaiselle jäsenmaalle aidosti mahdollisuuden vaikuttaa asioihin joilla on mahdollisesti myöskin merkittäviä taloudellisia seurauksia

kiitoksia ja ministeri urpilainen käynnistämme ja vaati osuudemme edustajat jotka haluavat osallistua ja paattiin pyydän

arvoisa puhemies

tällä hetkellä ehkä eniten on käyty keskustelua ja puhuttu siitä voitaisiinko näitä henkilöitä jotka ovat nyt loukkaantuneita ottaa viisumivapaasti myöskin eu maihin ennen kaikkea näihin naapurimaihin

toinen koskee sitten koko elinkeinoverotuksen uudistamista

siinä yksi osa on korkojen verovähennyskelpoisuuden käsittely ja sitä kautta pyrimme myöskin tätä veronkiertokokonaisuutta suomessa kitkemään

tämä on se keskustelu jota tällä hetkellä eu maiden sisällä on käyty että voitaisiinko ajatella että sitä kautta naapurimaat tukisivat niitä kansalaisia jotka ovat tällä hetkellä kaikista heikoimmassa asemassa eli loukkaantuneita

edustaja ruohonen lerner joka nyt ei ole enää salissa omassa puheenvuorossaan viittasi kiinteistöveroesitykseen ja hallituksen suunnitelmiin sen osalta

minusta oli hienoa huomata että lähes kaikki kansanedustajat näkevät tämän raamisopimuksen hyvänä ihan kaikki eivät mutta lähes kaikki kyllä

luulen että ehkä edustaja ruohonen lerner kyseli sen hallituksen esityksen perään jolla vahvistetaan kuntien kiinteistöveropohjaa joka käsittääkseni on tällä hetkellä myöskin eduskunnan käsittelyssä

kun olen keskustellut aika laajasti suomalaisten yritysjohtajien ja elinkeinoelämän edustajien kanssa niin heidän pääviestinsä tällä hetkellä on se että he toivovat jonkinlaista ennustettavuutta toimintaympäristöönsä

itse asiassa tänään sain juuri raportin virkamiehiltä siitä miten valtion vaikuttavuus ja tuloksellisuusohjelma on menossa eteenpäin ja se on juuri niin kuin edustaja totesi että me olemme muuttaneet sitä vanhaan tuottavuusohjelmaan verrattuna niin että nyt euro on se konsultti ei henkilötyövuosi

arvoisa puhemies

se ei sisällä kiinteistöveron rajoihin muutoksia mutta tarkoitus on nimenomaan laajentaa ennen kaikkea veropohjaa ja esitys on monella tapaa hyvin tärkeä

kun kuuntelen valtiovarainministeri kataista niin huomaan että hän yrittää puhua mustaa valkoiseksi mutta valitettavasti se ei tässä salissa kyllä nyt uppoa

mielestäni juuri tästä syystä tämän raamisopimuksen arvo on suuri koska tällä me pyrimme omaan kansantalouteemme niin paljon kuin on mahdollista omin toimin luomaan sitä ennustettavuutta ja vakautta ja se on tässä ajassa kullanarvoista

olen edustaja modigin kanssa täysin samaa mieltä siitä että tähän viime yön tai aamun päätökseen voi olla tyytyväinen siitä syystä että sijoittajien vastuu lisääntyy ja näin pitää ollakin

eli me emme aseta konkreettisia htv tavoitteita vaan yksiköt ja virastot voivat katsoa hieman vapaammin miten eurolla pystytään parhaiten tuo tulos tuottamaan

nimittäin varakas ihminen laittaa tuon lisäeuronsa säästöön kun taas esimerkiksi pienituloinen eläkeläinen laittaa tuon lisäeuronsa ruokaan tai lääkkeisiin

tämä on nyt tehty myöskin uudella tavalla niin että alhaalta ylöspäin henkilöstöltä on kysytty eri hallinnonaloilla ja virastoissa konkreettisia esityksiä joilla tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta voitaisiin heidän toiminnoissaan parantaa

me olemme suomessa sitoutuneet hallitusohjelmassa siihen että me edistämme myöskin rahoitusmarkkinaveron käyttöönottoa

me sosialidemokraatit kannatamme obamalaista veropolitiikkaa ja se on sitä että kohdennetaan veronkevennykset pieni ja keskituloisille ihmisille

on totta että on paljon sellaisiakin suomalaisia jotka ovat pienituloisia eläkeläisiä työttömiä kotona olevia lapsiperheitä jotka eivät hyödy suoraan tämän raamisopimuksen palkankorotuksista

meillä on muutamia myönteisiä uutisia ollut viime aikoina muun muassa google microsoft mutta enemmänkin me tarvitsemme ja tietenkin toivomme että myöskin tällä yhteisöveron alennuksella olisi myönteinen signaali näiden investointien suomeen saamiseksi

arvoisa herra puhemies

meidän on tarkoitus käydä tuosta rahoitusmarkkinaverosta keskustelua seuraavassa ecofinin kokouksessa eli seuraavassa euroopan unionin valtiovarainministerikokouksessa ja aion kyllä siinä omalta osaltani kannustaa jäsenmaita toimimaan aktiivisesti

meidän on tarkoitus vielä ennen kehysriihtä hallituksen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa käydä läpi nämä konkreettiset esitykset ja sen jälkeen sitten myöskin katsoa miten tätä ohjelmaa konkreettisesti viedään eteenpäin

kun puhumme siitä mitä se älykäs elvytys sitten on niin me sosialidemokraatit näemme että se on nimenomaan panostamista liikenneinvestointeihin mitä huomasin täällä hallituspuolueidenkin kansanedustajien peräänkuuluttavan

se on ennen kaikkea panostamista kuntien talouteen jotta kunnat voivat remontoida niitä homekouluja huolehtia terveydenhuollosta ja toisaalta myös rakentaa niitä kohtuuhintaisia koteja

arvoisa puhemies